se on semmoinen paketti tuo vrn raha joka sinällään tuli erikoisesta jutusta kuten liikennejaoksen entinen puheenjohtaja nykyinen jäsen ed

katsoin palkkanauhasta ihmeekseni ja oltiin länsi afrikassa jossa on turvallisia maita miksi meillä määrätyissä kohdissa luki vaarallisen työn lisä jo tuolloin

juttelin tuossa eilen lentokentältä tullessa oulun pakolaiskeskuksen johtajattaren kanssa ja hän sanoi että heilläkin on oulun heikinharjun entinen sairaala tupaten täynnä

se olisi kuitenkin yksi askel pistää tämä eteenpäin ja jos siinä löytyy jotakin korjattavaa niin korjataan sen jälkeen

muistutan viime kaudelta että kun siihen aikaan oikeusministerinä oli leena luhtanen hänkin toi tänne yhden hallituksen esityksen joka korjattiin kuukaudessa kun huomattiin että se on täysi susi elikkä nopeallakin aikataululla lakeja korjataan

toisena esimerkkinä totean vaikka että taksilakia joka tuli voimaan alle kaksi vuotta sitten korjattiin jo tämän vuoden kesäkuussa ja nyt taas syyskaudella korjataan jo toisen kerran

sieltä saa kävellä vaikka divisioonan verran tornion poliisilaitokselle ei ole pitkä matka ikean nurkalta esimerkiksi haaparannan puolelta ja hakea turvapaikkaa ja tänne jäädään

jos tämä jostain syystä lakivaliokunnassa ei rupea menemään eteenpäin niin kehotan että ed

ihmettelen että kun kuitenkaan noissa rahoissa ei ole niin suurista miljoonista kysymys miksei rataa saada kerralla kuntoon eikä aina kitkuttelemalla lisätalousarvioissa ja muilla keinoilla kuten että ministeriön sisältä kaivetaan niin kuin viimeksi tapahtui tämän vuoden alkuosalle

en vielä vuosi sitten ymmärtänyt mitä tarkoittaa rautatien suunnittelu mutta nyt minä sen ymmärrän kun ossi niemimuukko ratahallintokeskuksesta sen kertoi vuosi sitten

sinne tarvitaan ehdottomasti että me saamme tämän kolmen kuukauden määräajassa nämä palautukset niiltä osin joilla ei ole oikeutta tänne jäädä

ne täytyy tilata pari vuotta etukäteen

muuten työt keskeytyvät

suomi saattaa olla toinen maa aika harvoin ensimmäinen maa mutta se toinen kolmas neljäs jopa kahdeksas maa kun täällä saa reissata edestakaisin ja aina joka maassa käsittelyajat venyvät mutta suomessa näyttää räjähtävän tuolta ruotsin kautta tämä homma käsiin

tässä ja tulevassa taloustilanteessa kunnat repeävät jos uudet aineet ja ryhmät toteutuvat

tässä laissa ei sinällään ole mitään moitittavaa mutta millä tavalla me saamme vaikka me teemme minkälaiset lait ja yhtenäiset käytännöt muut maat toimimaan sitten samalla tavalla kuin lakiesityksessä

aivan viisaasti valiokunnan kannanotoissa on kysymys siitä että unionimaa johon turvapaikanhakija saapuu ensimmäisenä unionin ulkopuolelta saa kompensaatiota turvapaikkamenettelystä johtuvista kustannuksistaan unionilta

en tiedä millä rkp sai silloisen ministeri virolaisen puhuttua ympäri että tuli pakkoruotsi

tämä on hyvä alku mutta me olemme monessa muussakin asiassa tämmöinen eun partiopoikamaa edelläkävijä ja meidän on varmasti hyvin vaikea saada muita maita toimimaan sillä tavalla kuin me haluaisimme

tämä valinnaisuus olisi erinomaisen hyvä asia että ruotsin sijaan voisi ottaa jonkun maailmankielen mitä ihan oikeasti tarvitsee

he joutuvat ostamaan lisää autoja sen vuoksi että asiakkaat vaativat että tavarat ovat aikataulun mukaisesti siellä mihin ne on tilattu ja nyt rautatiehen ei voi luottaa ja siitä syystä lisää rekkoja tuonne tielle on tulossa

siellä on myöskin hyvin paljon sellaisia syitä varmasti että uskonnollisilla ja kulttuurisilla perusteilla äidit eivät saa lähteä sieltä kotoa mihinkään jos vaikka heitä kuinka yritettäisiin kotouttaa

arvoisa puhemies

ymmärrämme varmaan kaikki jotka täällä salissa olemme että suomessa todellakin tietosuoja on äärettömän tiukka minun mielestäni se on jopa maailman tiukin tietosuoja

näissä merkeissä uskon koska tässä salissa on niin suuri yksimielisyys seinäjokioulu rautatien rahoituksesta että saataisiin rata niin sanotusti kerta ja karkuun elikkä koko rautatie kerralla kuntoon

nykyisen lain mukaan kuten tuolla äsken kerroin kunnille on määrätty velvoite alueellaan olevien irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen ynnä muuta

kun sinne tehdään tällä hetkellä ppp järjestelmällä kokkolaylivieska kaksoisrai detta olisi järkevää tehdä se myös ouluun saakka

jos tällainen eläin löydetään ja toimitetaan vaikkapa eläinhoitolaan vastuu on kuitenkin kunnalla

kyseisten talojen vakituiset islantilaiset asukkaat olivat itse kantaneet kotoaan näihin tulijoitten huoneistoihin sohvia pöytiä tuoleja kaiken näköistä sopisikohan tämä tykkäisivätköhän he tästä taulusta

minun mielestäni jos tällainen laite on jolla voidaan tunnistaa mikä eläin se on kuka on sen omistaja ja niin edelleen

sieltä sirustahan ne tiedot tulevat eikö sieltä tule sirusta myöskin omistajan tiedot elikkä eikö ole helppoa sieltä helppo sivustakatsota kenelle tai kenen idea

keskustelu on päättynyt

jos me saamme tarpeeksi resursseja elikkä rahaa enemmän ihmisiä käsittelemään näitä asioita niin tämä asia ei kaadu aivan päälle

lue myös ostoehdotus hyväksytään sillä että mainit

ukkola

te olitte täällä eduskunnassa edellisen kerran viime vuosituhannella joten muisti varmaan pätkii

siihen aikaan nähtävästi lehdistöllä oli vielä joitain rajoituksia mutta nykyään ei ole mitään nykyään saa kirjoittaa ihan mitä vaan

kuitenkin tähän käsiteltävään lakiin sen verran että ihmettelen sitä että täällä pelätään sitä että poliisi saa lisää valtuuksia

kuitenkin meillä kaikilla on tiedossa että poliisi on edelleen kansalaisten mielestä ylivoimaisesti luotettavin instituutio koko suomessa ja sitä se on ollut jo vuosikausia kaikissa samantyyppisissä tutkimuksissa

saattaa pitää paikkansa että joissakin tapauksissa rangaistukset ovat nousseet mutta joka tapauksessa meillä on sellainen erikoinen käytäntö

huonon muusikkokuuloni vuoksi istuin aina käräjätuomarin vieressä ja aina kun asia oli klaari henkilö oli todettu syylliseksi asianosaiset poistuivat salista ja sinne jäi vain käräjäsihteeri tuomari ja kolme lautamiestä minä sanoin tuomarille että katsopas mikä tästä teosta olisi korkein mahdollinen rangaistus aletaan sieltä lieventää jos on lieventäviä asianhaaroja eikä tehdä niin kuin aina tehdään nykyään että aloitetaan sieltä lievästä päästä ja nostetaan jos on jotakin syytä

meille on tullut yleinen käytäntö hovioikeuksista elikkä hovioikeuden tuomarit eivät halua nähdä omaa nimeään esimerkiksi oululaiset tuomarit eivät halua nähdä omaa nimeään jatkuvasti rovaniemen hovioikeuden listoilla siitä saa kuulemma huonon maineen

sen sijaan jos joiltakin osin niin kuin oikeusministeri väitti rangaistukset ovat nousseet niin toiselta osalta kynnys saada mitään rangaistusta on myöskin noussut

oikeusministeri joka kerta täällä kyselytunnilla on niin lyhyt aika esittää mitään minuutti on lyhyt aika aina perustaa sen optulan elikkä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksiin että sakonmuuntorangaistuksen jälkeen näpistykset eivät ole lisääntyneet

kysäisin eräältä oululaiselta huoltoaseman pitäjältä

tiesittekö sitä

mielestäni oikeusministeri brax toi esittelypuheenvuorossaan tämän asian niin yksinkertaisesti meille kaikille selväksi että jopa rymättylän tyttö sen ymmärtää

tästä on helsingin hovioikeuden päätös viime kesäkuulta asiassa syyttäjä vastaan ed

arvoisa puhemies

aluksi tuosta uraanista

merkittävin tutkimuslaitos gtk jolla on ollut mieli maassa jo yli sata vuotta varmaan joutuu antamaan lähes ilmaiseksi kaikille tänne haluaville nuo merkittävät tutkimustuloksensa mitä he ovat yli sadan vuoden aikana tehneet eli sen avulla tänne pääsee hyvinkin ulkomaalaisia yrityksiä

elikkä kun henkilö kirjoittaa omaan blogiinsa ja hänet pyydetään todistamaan oikeuteen hänen ei tarvitse kertoa

jos se viimeinen paikka ikään kuin nykyään menee teiltä pois omassa vaalipiirissänne se menee jollekin toiselle puolueelle niin uudessa mallissa se säilyisi demareilla mutta jostakin toisesta vaalipiiristä

olette ministeri pekkarinen kovasti vaalinut ajatusta valtiollisen kaivosyhtiön perustamisesta

ajatelkaa